mielestäni tässä hallintovaliokunta on tehnyt kyllä raskaan virheen

nykyisin myös turnerin syndroomaa joka on naisen toisen x kromosomin puutostilanne abortoidaan tällä samalla perustelulla ja turnerin syndroomahan ei edes aiheuta henkistä jälkeenjääneisyyttä tai henkistä kehityshäiriötä vaan lyhytkasvuisuutta ja lapsettomuutta tai vaikeuksia saada lasta

kuitenkin toivoisin sitä että tähän tavoitteeseen pyrittäisiin muulla tavoin kuin muuttamalla äitiyden ja isyyden käsitteitä

täällä on kannettu huolta hallitusohjelman vaikutuksesta sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja epäilty sen syventävän kansan kahtiajakoa

lupaa edellyttäisi sellainen turvasuojaustoiminta joka käsittää niin sanottua hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä ja tällaisia tehtäviä olisivat sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien murtohälytysjärjestelmien kulunvalvontajärjestelmien asentaminen korjaaminen tai muuttaminen

tässä hallituksen esityksessä siis ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia niin että kunnallisen sosiaali ja terveydenhuollon tiloissa annetusta yksityisestä sairaanhoidosta voitaisiin maksaa sairaanhoitokorvaus sairausvakuutuslain perusteella

tässä lakialoitteessa halutaan edistää pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia viettää aikaa lastensa kanssa ja perheiden hyvinvointia ja nimenomaan niin että vuorotteluvapaalainsäädäntöä yhteensovitettaisiin nykyistä paremmin äitiys isyys ja vanhempainvapaajärjestelmän kanssa

tämä kysymys on tärkeä myös sisäisen turvallisuuden näkökulmasta ja hallitusohjelmassa sisäisen turvallisuuden kohdalla nostetaan aivan keskeiseksi sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja syrjäytymisen ehkäisy

no sitten täällä on väitetty että nuo edelliset hallintorakenneuudistukset pora i ja pora ii olisivat heikentäneet poliisin toiminnallisia tuloksia

luen pienen lainauksen sieltä

äitiys ja isyys ovat hyvin perustavanlaatuisia oikeudellista ja sosiaalista todellisuutta hahmottavia käsitteitä

mitkään mittarit eivät kyllä tue tällaista väitettä

lakiehdotuksen tarkoituksenahan on tehostaa hallitusohjelman periaatteiden mukaisesti julkisten tilojen käyttöä ja mahdollistaa yksityisten terveyspalvelujen saatavuus alueellisesti nykyistä laajemmin

tämä arvio itäliikkuvuuden lisääntymisestä perustuu ihan siihen viime vuosien suuntaukseen jossa yhä enemmän venäläisiä käy matkailemassa turistina ja ostoksilla suomessa mikä on tietysti erittäin myönteinen asia sillä on erittäin suuri taloudellinen merkitys esimerkiksi itä suomen liike elämän ja turismin kannalta

itse asiassa poliisin vaikuttavuutta kuvastavat mittarit ovat parantuneet näiden uudistusten jälkeen

on välttämätöntä tehdä leikkauksia mutta pidän erittäin merkittävänä sitä että näistä leikkauksista huolimatta köyhyyttä ja syrjäytymistä pystytään torjumaan ja tehdään merkittäviä panostuksia perusturvaan samoin kuin pienituloisten verovähennysoikeuksiin niitä korottamalla ja myös merkittäviä panostuksia nuorisotyöttömyyden ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn

turvasuojaustoiminnassa saadaan valtava määrä asiakkaiden turvallisuusjärjestelyihin liittyviä luottamuksellisia tietoja ja näiden tietojen väärinkäyttäminen voisi johtaa pahimmassa tapauksessa varsin suuriin vahinkoihin

lain tarkoitus niin sen perustelujen kuin valiokunnan mietinnön osalta onkin ristiriidassa nykykäytännön kanssa jossa todellakin tuo downin syndrooma muodostaa suurimman yhtenäisen diagnoosiryhmän näiden aborttien joukossa

katsotaanpa liikenneturvallisuutta tai vaikkapa rikosten selvittämisastetta tai hälytysaikoja niin niissä on tapahtunut paranemista ne ovat todellakin menneet eteenpäin

joidenkin erikoislääkäripalveluiden saatavuus on tälläkin hetkellä voimakkaasti yksityispalveluiden piirissä

jos esimerkiksi gynekologin tai silmätautien erikoislääkärin palveluja saa omalta paikkakunnalta terveyskeskuksen tai paikallissairaalan tiloissa yksityiseltä iltavastaanotolta niin potilaiden ei tarvitse matkustaa yksityisille lääkäriasemille maakuntien keskuspaikkakunnille

tämän vuoksi on katsottu perustelluksi esittää että alan työntekijöiden lisäksi valvonta ulotettaisiin kohdistumaan myös alalla toimiviin yrityksiin

tämän esityksen kohdalla valiokuntakäsittelyssä ongelmana oli ensinnäkin se että esitys oli kohtuullisen huonosti valmisteltu ministeriössä ja siihen valiokunta kyllä tässä mietinnössäänkin joutui puuttumaan

vielä haluan sen torjua kun täällä viitattiin puolustusvoimauudistukseen että sehän oli varsinaisesti tällainen valtiontalouden säästöpäätös leikkauspäätös mutta tämä uudistus on eri asia tässä ei leikata pois sitä hallinnosta säästettyä resurssia poliisitoimesta vaan se jää sinne jotta sitä voidaan käyttää tähän poliisin operatiiviseen toimintaan siihen varsinaiseen poliisityöhön

mielestäni oikea tie olisi se että näiden lasten asema turvattaisiin käräjäoikeudessa tapahtuvan huoltajuuden vahvistamisen ja myös perintökaaren muutoksen kautta ilman sisäistä adoptio oikeutta joka perustavalla tavalla muuttaa käsitystä isyydestä ja äitiydestä luomalla lapselle kaksi juridista isää samaan aikaan tai kaksi juridista äitiä

laissa ehdotetaan säädettäväksi kahden vuoden siirtymäaika lain voimaantulosta luvanvaraisiksi tuleville elinkeinoille

oikeuspolitiikkaa sisäistä turvallisuutta ja maahanmuuttoa koskevassa hallitusohjelman kirjauksessa painotetaan hyvin voimakkaasti kolmannen sektorin merkitystä ja todetaan se miten tärkeää on taata kolmannen sektorin toimintaedellytykset kaikkein heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden ja ryhmien elämän mahdollisuuksien tukijana ja myös vahvistetaan maahanmuutto ja kotouttamistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä

arvoisa puhemies

tässä lakialoitteessani ehdotan että myös äitiys isyys ja vanhempainvapaa huomioitaisiin ja perustelen sitä myös sillä että opiskelun ohella vuorotteluvapaan ottamisen merkittävimpiä syitä on nimenomaan ajan varaaminen perheelle ja lastenhoitoon

hallituksen esitys voi myös edistää terveydenhuollon ammattihenkilöiden sitoutumista julkisen terveydenhuollon virkoihin paikkakunnilla joilla ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on ollut ongelmallista ja näitä ongelmiahan maakunnissa on tällä hetkellä runsaasti

sitten toinen ongelma oli se että nämä asiantuntijatahot olivat kovin erimielisiä asiasta

siinä mielessä paljon potentiaalia vielä on ja sen vuoksi meidän täytyy myös noita valmiuksia kehittää että rajanylitysliikenne tapahtuu sujuvasti myös turistien kannalta

eli näillä varsinaisilla urheilutahoilla ei ollut heidän keskuudessaan ei löytynyt yhteistä näkemystä asiasta mutta olen tyytyväinen siitä että valiokunta kuitenkin päätyi yhteiseen muotoiluun ja mielestäni aivan siedettävään lopputulokseen

minä istun sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja se ei varmasti ole ollut siellä käsittelyssä ja juuri sitä ihmettelen miksi sitä ei ole lähetetty kun lähdetään näin ratkaisevaa muutosta tekemään

näissä tapauksissa mielestäni parempi käsite olisi huoltaja kuin vanhempi

koska hoivatyö näyttää muodostuneen yhdeksi keskeisimmistä vuorotteluvapaan käyttötarkoituksista on vuorotteluvapaaoikeuden rajaaminen pois äitiys isyys ja vanhempainvapaalta tai hoitovapaalta palaavilta mielestäni epätarkoituksenmukaista

lupa korvaisi nykyisen vartioimisliikeluvan ja olisi yhteinen kaikille luvanvaraisiksi ehdotetuille elinkeinoille

korostan sitä että esitys ei muuta terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen perusperiaatteita ja siksi myös itse tämän esityksen olen hyväksymässä

heteroseksuaalisissa uusperheissä elää suuri määrä lapsia joita äidin tai isän uusi puoliso ei ole adoptoinut

jos viisumivapaus toteutuu niin todennäköisesti tuo liikkuvuus vielä näistä arvioista huomattavasti lisääntyy

yhdellä luvalla voisi siten harjoittaa lähtökohtaisesti vartioimisliike järjestyksenvalvoja tai turvasuojaustoimintaa mutta lupa voitaisiin kuitenkin rajata koskemaan esimerkiksi vain yhtä mainituista toiminnoista jolloin tuo luvansaaja ei voisi sitten harjoittaa näitä muita toimintoja

valiokunta tuolloin korosti sitä että raskauden keskeytyksen ehdottomana takarajana on pidettävä ajankohtaa josta lapsella on parhaissa mahdollisissa olosuhteissa kyky säilyä hengissä äidin ruumiin ulkopuolella ja tuo raja on laskenut

silti lapsista voidaan yhdessä huolehtia ja lapselle on tälläkin hetkellä mahdollisuus määrätä juridinen huoltaja lähipiiristä

yksityisestä sairaanhoidosta maksetaan sairaanhoitokorvauksia eikä nyt esitetty laki merkittävästi lisää yksityisen terveydenhuollon osuutta palveluista

itse arvioin että se vaatii kyllä myös silloin uusia rahapäätöksiä jotta pystytään varautumaan siihen itäliikkuvuuden lisääntymiseen

tuomioistuin voi päättää että lapsen huolto uskotaan vanhempien ohella tai sijasta yhdelle tai useammalle henkilölle joka on antanut siihen suostumuksensa ja huoltajalle voidaan oikeuden päätöksellä myös sopia elatusvelvollisuus ja näin lähes aina menetelläänkin

järjestyksenvalvojien asettamisoikeutta esitetään vähäisessä määrin laajennettavaksi

tällä hetkellä meillä ei ole mitään vuosiarviota vielä siitä missä vaiheessa tuo viisumivapaus voisi toteutua eikä varsinaisia neuvotteluita ole vielä käynnistetty mutta näitä askelmerkkejä nyt parhaillaan seuraillaan

huoltajuussuhde ei myöskään pääty avioliiton tai virallistetun parisuhteen purkamiseen jolloin erolapsenkin asema voidaan turvata tältä osin

kyllä potilaan tulee olla tietoinen siitä asioiko hän nyt kunnallisen lääkärin kanssa vai toimiiko palvelun antaja yksityisenä ammatinharjoittajana julkisomisteisissa tiloissa

vartijalle esimerkiksi esitetään oikeutta vapauttaa kiinni ottamansa rikoksesta epäilty henkilö eräin edellytyksin poikkeustapauksissa poliisin luvalla ja sellaisissa tilanteissa joissa sitten tuo henkilö voi saada esimerkiksi vaikkapa näpistystapauksen jälkeen poliisilta kutsun tulla selvittämään asia myöhemmin

huoltajuus ei katkea lapsen vanhemman kuolemaankaan jonka jälkeen periaatteessa huoltajalla on myös mahdollisuus adoptoida lapsi

tasapuolisten kilpailuedellytysten turvaamiseksi on erityisen tärkeää se millä ehdoilla ja kuinka paljon kyseisiä tiloja tulee vuokrattavaksi

olisi ollut mahdollista muuttaa myös perintö ja lahjaverolakia niin että lapsi voisi periä pitkäaikaisen huoltajansa ja tämän sukulaiset samoin ehdoin kuin juridisen vanhemman kohdalla tapahtuu

kyllä tässä mielestäni on kyseessä myös merkittävä yhdenvertaisuus ja perusoikeuskysymys jossa vammaiset lapset asetetaan terveiden kanssa eriarvoiseen asemaan ja sen vuoksi toivon tälle aloitteelle menestystä

eli avainasemassa on sen varmistaminen ettei tiloja vuokrata alihintaan vaan sellaiseen käypään ja markkinaehtoiseen hintaan jolla vastaavia yksityisiä tilojakin vuokrataan

myös järjestyksenvalvojan toimivaltuuksiin ja oikeusasemaan esitetään eräitä muutoksia

mielestäni siis rekisteröidyssä parisuhteessa elävien lasten asema olisi turvattavissa ilman tätä lakiesitystä ilman että muutetaan sitä ajatonta periaatetta että lapsella voi olla yhdellä kertaa vain yksi äiti ja yksi isä

poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettua lakia esitetään muutettavaksi siten että poliisilaitokset voisivat antaa toimeksiannon laissa tarkoitettujen vartijan tehtävien suorittamisesta turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle erityisten tarkoin rajattujen edellytysten täyttyessä

ykn pakolaisjärjestö on hyvin vakavasti vedonnut että varsinkin tuota jordanian ja libanonin taakkaa jaettaisiin ja otettaisiin pakolaisia ja kyllä he ovat nimenomaan tuossa haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä joita sieltä unhcrn kanssa otetaan

uudistuksen menestyksellisen toteuttamisen takaamiseksi tilojen ja niissä olevien laitteiden kustannukset tulisi jakaa selkeästi eri toimijoiden kesken jottei tuo julkisen ja yksityisen välinen rajanveto hämärtyisi

arvoisa herra puhemies

väitän että tässä prosessissa jos ajatellaan koko tätä lainsäädäntöprosessia ei ole pelkästään eikä edes pohjimmiltaan kysymys lapsen oikeuksista vaan aikuisten poliittisesta tavoitteesta rinnastaa samaa sukupuolta olevien suhde miehen ja naisen muodostamaan avioliittoon

arvoisa puhemies

tällä hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön eun uudelleenlaadittu turvapaikkamenettelydirektiivi

mikäli samoissa tiloissa on sama työvoima tai muitakin potentiaalisesti yhteisiä kustannuksia on tärkeää varmistaa että yksityisen puolen kustannuksia ei vyörytetä julkisen puolen kustannuksiin

suomen suojelupoliisi on myös tuossa valinnassa hyvin aktiivisesti mukana ja totta kai haluamme varmistaa sen että mitään riskihenkilöitä joilla olisi yhteyksiä terrorismiin tai näihin sotatoimiin emme tänne pakolaisiksi ota

näen tällä hetkellä yhteiskunnassamme kolme erityisen huolestuttavaa signaalia joiden tulisi pysäyttää päättäjät ja joiden suhteen valitettavasti tässä hallituksen budjettiesityksessä ei ole riittävästi panostettu

pääsääntönä olisi edelleen että vartioinnista poliisin säilytystiloissa vastaisivat vain valtion virkamiehet virkavastuulla

tämä on toki myös erittäin tärkeää yksityisen sektorin sisällä tapahtuvan reilun kilpailun turvaamiseksi

kyllä avioliittoon rinnastettu parisuhde on jo muuttanut käsitystä perheestä ja vanhemmuudesta ja tämä näkyy ihan käytetyssä sanastossa myös tässä hallituksen esityksessä

turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevaa henkilöä siis yksityisen turvallisuuspalvelun henkilöä voitaisiin kuitenkin käyttää vartijan tehtävissä poliisin säilytystilassa tilapäisesti rajatuissa tapauksissa

menettelydirektiivi on osa yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää

kilpailuneutraliteetin varmistamiseksi eri toimijoiden kesken tulisi tilojen vuokraaminen suorittaa avoimella ja syrjimättömällä menettelyllä

arvoisa puhemies

esimerkiksi lapsen äidin naiskumppania tai lapsen isän mieskumppania nimitetään lapsen vanhemmaksi vaikka hän ei tällä hetkellä sitä ole biologisessa eikä juridisessa mielessä

uudistetun menettelydirektiivin tarkoituksena on varmistaa sekä jäsenvaltioiden turvapaikkamenettelyn tehokkuus että hakijoiden oikeusturva

esitetyllä muutoksella pyrittäisiin ennen kaikkea poliisin operatiivisen toiminnan joustavoittamiseen tietyissä tilanteissa

mielestäni se on erittäin hyvä ajatus ja ajatellen että seuraava sisäisen turvallisuuden ohjelma tulisi kytkeä tuohon selontekomenettelyyn jolloin koko eduskunta pääsisi siitä sisäisen turvallisuuden tilanteesta ja myös sisäisen turvallisuuden ohjelmasta keskustelemaan

on erittäin huolestuttavaa että mielenterveys ja päihdeongelmat syövät enenevästi suomalaisten työkykyä samaan aikaan kun työikäisen väestön pitäisi olla yhä työkykyisempää

arvoisa rouva puhemies

esityksessä on vedottu siihen ettei eduskunnassa voida päättää millaisia perheitä arjessa syntyy

lääkevalmisteen kuuluminen sairausvakuutuslain mukaisen lääkekorvausjärjestelmän piiriin edellyttää että sosiaali ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta eli hila on vahvistanut lääkevalmisteen korvattavuuden ja kohtuullisen korvausperusteeksi hyväksyttävän tukkuhinnan

kuitenkin lainsäädännöllä voidaan ohjata yhteiskunnan kehitystä ja arvoympäristöä haluttuun suuntaan

pidän myös myönteisenä sitä että valiokunta päätyi muuttamaan esitystä niin että se säädetään määräaikaiseksi

keskeiseksi huoleksi nousee se miten saamme turvatuksi kansantalouden kasvun edellytykset tulevina vuosina

kristillisdemokraatit eivät aio ottaa mitään koppia heitoista populismista tai vastuuttomuudesta ja päinvastoin ajattelen että tällaiset syytöspurkaukset kyllä kertovat enemmän syyttäjien omasta tilanteesta kuin kohteesta

automaattisen liikennevalvonnan sijoittelusta myös kysyttiin täällä ja kun puhutaan taajamissa tapahtuvasta automaattisesta liikenteen valvonnasta niin siinä tarvitaan nimenomaan nyt kuntien kanssa yhteistyötä

mielestäni kuitenkin kolmen vuoden määräaika olisi parempi kuin valiokunnan esittämä neljän vuoden jotta jo hyvissä ajoin tulevalla vaalikaudella päästäisiin arvioimaan lakiesityksen vaikutuksia sekä niitä mahdollisia kielteisiä seurauksia että sitten näitä myönteisiä tavoiteltuja seurauksia

tarvitaan kuitenkin joitakin täsmennyksiä ulkomaalaislakiin toisaalta haavoittuvassa asemassa olevien hakijoiden oikeusturvan parantamiseksi esimerkiksi mainittakoon ilman huoltajaa olevat alaikäiset ja toisaalta turvapaikkamenettelyn väärinkäytösten estämiseksi

työurien pidentäminen ja erityisesti työurien vahvistaminen on välttämätöntä jotta voimme tulevaisuudessa turvata hyvät palvelut ja sosiaaliturvan

kyllä se on vahvasti sidoksissa niihin arvoihin joiden pohjalle yhteiskuntaa halutaan rakentaa

eli siis se että lääke saadaan korvattavaksi edellyttää tätä hintalautakunnan päätöstä

kun tuo automaattisen liikennevalvonnan keskus on tulossa helsinkiin niin helsingin kaupungin kanssa on jo käyty keskusteluja siitä millä tavalla voitaisiin nimenomaan helsingissä tuota alkaa kehittämään

totean nyt että emme esimerkiksi hyväksy moniavioisuutta arvojemme vuoksi eikä tässäkään esityksessä esitetä vanhempien määrän nostamista kahdesta ylöspäin vaikka sellaisiakin tavoitteita on esitetty esimerkiksi setan taholta jossa puhutaan kolmi tai neliapilaperheistä

jos oppositiolle ei sallita mahdollisuutta esittää vaihtoehtoja niin kyllä se kertoo siitä miten vaikea tämä ratkaisu on hallituksen omissa joukoissa

myyntiluvallisen lääkevalmisteen peruskorvattavuutta ja kohtuullista tukkuhintaa koskeva asia voi puolestaan tulla hintalautakunnan käsiteltäväksi ainoastaan lääkevalmisteen myyntiluvan haltijan eli lääkettä valmistavan firman tekemän hakemuksen perusteella

merkittävimmät muutokset lakiin ovat haavoittuvassa asemassa olevien hakijoiden tilanteen entistä parempi huomioon ottaminen yhä uusien uusintahakemusten jättämismahdollisuuden rajoittaminen ja maasta poistamisen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan menettelyn selkeyttäminen

meillä on tällä hetkellä useita automaattisen liikennevalvonnan keskuksia ja tuo järjestelmä on epätarkoituksenmukainen ja epätaloudellinen

oma eduskuntaryhmämme aikoinaan vastusti yksimielisesti emuun liittymistä ja kyllä tuossa keskustelussa silloin varoitimme juuri sen kaltaisista ongelmista jotka nyt ovat realisoituneet

juridisten vanhempien lukumäärän rajaaminen kahteen perustuu lähtökohdiltaan juuri biologiaan eli siihen että lapsella voi olla vain yksi biologinen äiti ja isä

jo ennen tätä finanssikriisiä ja talouslamaa perusterveydenhuolto lastensuojelu ja peruskoulu kärsivät resurssipulasta

on hyvin järkevää ja kustannustehokasta sijoittaa koko tuo automaattisen liikennevalvonnan hallinnointi yhteen keskukseen

sairausvakuutuslain mukaan lääkkeiden erityiskorvattavuutta koskeva asia voidaan ottaa käsittelyyn myös sosiaali ja terveysministeriön tai sitten lääkkeiden hintalautakunnan aloitteesta sellaisessa tilanteessa että jos lääkeyritys ei hae korvattavuutta lääkkeelle niin korvattavuus voidaan ottaa käsiteltäväksi niin sanotusta erityisestä hoidollisesta perusteesta ei kuitenkaan silloin jos markkinoilla on jo tämän sairauden hoitoon tai tähän tarkoitukseen olevia myyntiluvallisia valmisteita

vaikka tämä esitys koskee vain pientä ihmisryhmää ja vaikka sen välittömät tarkoitusperät ovat hyvät mielestäni äitiyden ja isyyden ajatonta merkitystä ei pidä muuttaa tämän esityksen tavoin ja tähän samaan tavoitteeseen voidaan päästä muillakin tavoin

euroalueen kansantaloudet ovat rakenteeltaan niin erilaisia että niiden toiminta yhden valuutan puitteissa tuottaa ongelmia ja aivan niin kuin täällä todettiin niin kyllä keskustakin vielä silloin näistä ongelmista puhui

kansainvälistä suojelua hakeville joilla on erityistarpeita annetaan tarvittavaa tukea

kyse voi olla hyvin erilaisista tarpeista esimerkiksi hakijan mielenterveysongelmien tai huonokuuloisuuden huomioon ottamisesta turvapaikkapuhuttelussa

esimerkiksi jos perusterveydenhuolto ei toimi niin paine kasaantuu kalliiseen erikoissairaanhoitoon ja jos koulujen ryhmäkoot ovat ylisuuret niin tarve kalliimpiin erityispalveluihin kasvaa

todellakin asiantuntijakuulemisen yhteydessä kävi ilmi että näihin pykäliin oli sisällytetty vakuutuksen myöntämispakko joka kohdistui siis vakuutusyhtiöille vaikka esityksen perusteluissa tätä vakuutuksen myöntämispakkoa koskevaa säännöstä ei lainkaan käsitelty tai mainittu eikä sen tarvetta esityksessä myöskään millään tavoin perusteltu

rahaliittohan on pohjimmiltaan poliittinen hanke ei niinkään taloudellinen ja myös käsillä oleva ongelma on huonon politiikan aiheuttamaa

kuntapalveluihin tarvitaan tukevamman rahoituksen lisäksi myös selkeämpää normiohjausta jonka avulla varmistetaan rahan kohdentuminen tarkoitettuun kohteeseen

kreikassa on eri puolueiden toiminnan johdolla velkaannuttu holtittomasti ja toisaalta sitten toiset poliitikot euroopan unionissa eivät ole pitäneet kiinni yhdessä sovituista vakaussäännöistä

erityisenä ongelmana on se että peruskorvattavuutta koskevan asian käsittely on mahdollista ainoastaan silloin jos kyseessä on korvattavuuden lakkauttaminen eli peruskorvausta varten ei hintalautakunta tai ministeriö voi olla lainkaan aloitteellinen vaan ainoastaan lääkeyritys voi tehdä siitä aloitteen että joku lääke saadaan peruskorvattavaksi

sijoituspaikan osalta olivat todellakin loppuvaiheessa hämeenlinnan miekkalinna ja sitten malmin poliisiasema vertailussa

nykyinen informaation jakamiseen sekä erilaisiin kehityshankkeisiin ja suosituksiin perustuva ohjaus ei ole riittävää sillä se ei ole kuntia sitovaa

esityksen mukaan hakijalle järjestettäisiin lääkärintarkastus aiempaan vainoon viittaavien seikkojen selvittämiseksi maahanmuuttoviraston aloitteesta ja hakijan suostumuksella jos se on tarpeen kansainvälisen suojelun tarpeen arvioinnissa

sen vuoksi valiokunta päätyi todellakin siihen että tämä vakuuttamispakko tässä yhteydessä poistettiin ja sisällytti tähän mietintöön lauseen jossa todetaan että vakuuttamispakkoa koskeva asia olisi tullut huolellisemmin selvittää jo valmistelussa ja siten huolehtia lain valmistelun avoimuudesta

poliisihallinnon näkökulmasta selvästi edullisempi ratkaisu oli tuo malmin tila koska hämeenlinnan miekkalinnan tilat pystytään ulosvuokraamaan oikeusministeriölle ja sitten erillisverkot oylle joten tuo tila on täyttymässä hyvin tarkoituksenmukaisilla vuokralaisilla jolloin ikään kuin sitä neliöhinnaltaan kalliimpaa tilaa voidaan vuokrata ulos ja siten saadaan niitä haettuja säästövaikutuksia

en pidä siitä että käsillä olevan talouskriisin varjolla ikään kuin tätä hetkeä nyt käytetään hyväksi jotta vauhditettaisiin liittovaltiokehitystä tarpeettomalla tavalla ajamalla kansalliseen päätöksentekoon kuuluvaa budjettivaltaa euroopan unionille

paheksun sitä että selvitysmiesten jo vuosia sitten ehdotta mia vanhustenhoitolakia tai omaishoidon uudistusta hallitus ei ole suostunut säätämään

kokonaisuudessaan ongelmana tällä hetkellä on se että yhä useampi lääke on viime vuosina jäänyt kokonaan korvausten ulkopuolelle joko niin että hintalautakunta on ahtaiden raamiensa vuoksi tehnyt hylkäävän päätöksen tai sen vuoksi että lääkeyritys ei ole edes hakenut korvausta lääkkeelle katsoen esimerkiksi että suomen markkinat ovat liian pienet jotta viitsitään lähteä hakemaan korvauksia lääkeaineille

tästä esityksestä on syytä reilusti antaa kiitos hallitukselle eli pidän tätä hyvänä esityksenä

kuntien auttaminen kasvattamalla toimeentulotukimenojen valtion kattamaa osuutta helpottaisi kaikkien kuntien arkea juuri siinä missä menot näyttävät eniten kasvavan

sitten vielä valiokunta antoi moitteen ja huomautuksen ministeriölle siitä että ministeriön olisi tullut paremmin yhteensovittaa lakiehdotukseen liittyneet valmisteluvaiheessa eri osapuolten välillä ilmenneet eriävät näkemykset

esityksen mukaan edustajan olisi oltava läsnä ilman huoltajaa olevan alaikäisen hakijan puhuttelussa eikä ilman huoltajaa olevan alaikäisen kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta jatkossa voisi käsitellä nopeutetussa menettelyssä muulloin kuin hakijan tullessa turvallisesta alkuperämaasta

samoin tietysti suurin osa jo näistä automaattisen liikennevalvonnan keskuksen työtä tekevistä henkilöistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla työssäkäyntimatkan alueella joten he voivat sitten suoraan siirtyä näihin tehtäviin

se ei paranna potilasta vaan siirtää oireiden puhkeamisen myöhemmäksi ja niin kuin täällä on todettu näyttää siltä että tartuntakin on jo alkanut levitä

arvoisa puhemies

on aivan mahdotonta ryhtyä sitä sovittelutyötä valiokuntahuoneessa eri osapuolten välillä käymään kun näkemykset eroavat niin kovasti toisistaan

edustaja oinosen lakialoitteen tavoite on tärkeä ja ajankohtainen ja juuri tähän samaan ongelmaan myös tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt huomioita tässä perusteellisessa selvityksessä jossa erityisesti kosteus ja homevaurioiden aiheuttamat haitat ja niitten mahdollinen ehkäisy on käsitelty

käytännössä näin toimitaan jo nyt

se on taas johtanut siihen että osa potilaista on jäänyt näiden korvausten ulkopuolelle ja joutuu maksamaan aivan täyden hinnan saamatta minkäänlaisia korvauksia lääkkeistä jotka kuitenkin lääkäri katsoo potilaalle tarpeellisiksi

direktiivin sanamuoto ja ehdotettu lainmuutos vastaavat eduskunnan kantaa direktiivin valmisteluvaiheessa